päivänä pitänyt panna pöydälle hallituksen esitys itsenäisyysjulistuksesta ja pyytää leninin kansankomissaarien neuvostoa tekemään selvitys sen seurauksista

siis euroopan unionin yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan vahvistaminen nauttii laajaa kannatusta ja näin nähdään myöskin suomessa

ehkä se johtuu myöskin siitä että kuten olen todennut meillä eletään maailmassa kahta todellisuutta

on tämä vanha voimapolitiikan maailma jossa varautuminen ja varustautuminen ovat ratkaisu turvallisuusongelmiin mutta sen ohelle ja sen ohitse on nousemassa tämä keskinäisen riippuvuuden maailma jossa vain toimimalla yhdessä ja ratkomalla yhdessä uusia turvallisuusongelmia pystytään kaikkien hyvinvointia edistämään ei vähiten sen vuoksi että kestävän kehityksen saavuttaminen on turvallisuuspolitiikankin kannalta lähivuosikymmenien aivan välttämätön tavoite

juuri tässä euroopan unionilla on mahdollisuuksia

se ei ole suinkaan täysimääräisesti niitä käyttänyt

uskon että nyt me tulemme näkemään että tässä tulee tapahtumaan ja me haluamme olla itse siinä mukana aloitteellisesti unionin valmiuksien lisäämisessä

kysymyshän ei ole voimavaroista yksinomaan vaan siitä miten niitä käytetään

unionillahan on välineitä enemmän kuin millään muulla kansainvälisellä toimijalla mutta sen kyky käyttää niitä johdonmukaisesti yhdessä on edelleenkin erittäin puutteellinen

on ihan ymmärrettävää että monissa puheenvuoroissa sekä täällä että muualla tulee aina esille kysymys siitä onko suomi tehnyt kaikkensa ja voisiko suomi tehdä enemmän tarjotakseen hyviä palveluja ja toimiakseen välittäjänä ja muutenkin tehdä työtä neuvotteluratkaisun eteen

täällä edustaja thors esitti aikaisemmin kysymyksen turkista

turkin tilanne se mitä näemme turkin kaduilla tapahtuvan on tietysti hyvin vastenmielinen eikä sitä voida pitää hyväksyttävänä mutta on myöskin nähtävä että tämä paremminkin alleviivaa sitä miten tärkeätä on saada turkki eurooppalaiseen yhteisöön kunnioittamaan ja toteuttamaan eurooppalaisia arvoja

hallituksen puolesta kiitän näistä rauhallisen ja hyvän joulun toivotuksista ja uskon opposition yhtenäisesti ja vilpittömästi olevan näiden takana samoin kuin hallitus on kun me myöskin toivotamme teille kaikille myös oppositiossa erittäin hyvää ja rauhallista joulua ja jatkamme sitten taas helmikuussa tätä työtä yhdessä isänmaan ja maailman hyväksi

mutta uskon kuitenkin että me olemme tehneet kaikissa niissä yhteisöissä joissa olemme mukana etyjissä ja euroopan neuvostossa tietysti myöskin ykn ja euroopan unionin jäsenenä sen mitä tässä tilanteessa voimme

mutta ei siinä kyllä ole hallituksen aloitteellisuutta ollut vaan se oli suuren valiokunnan viikonvaihteessa hyväksymässä kannanotossa jonka te olette ottaneet huomioon niin kuin asiaan kuuluukin hyvä niin

se on kansalaisten kunnioittamista kuulemista yhteistoimintaa

tässä on turkilla pitkä matka mutta me emme tätä asiaa turkissa edistä jos me nyt olemme paukuttamassa ovia kiinni sen vuoksi että tapahtuu tällaisia asioita

kukaan niin kuin alkupuheenvuorossani totesin ei todellakaan toivo sitä että kreikka ajautuisi saneeraukseen vaan me toivomme että tämä paketti todellakin toimisi niin ihanteellisesti kuin mahdollista mutta kun siihen eivät usko yhdetkään ekonomistit yhdetkään asiantuntijat maailmalla

sitten kun me näemme sellaisen aukon jossa nimenomaan meidän aloitteellamme voidaan viedä asioita eteenpäin aivan varmasti sitä käytämme

ja olemme tehneetkin tietysti juuri niin kun olemme pyrkineet siihen että saisimme tämän kontaktiryhmän aikaiseksi tai että euroopan neuvostossa voitaisiin pitää rakentavaan keskusteluun perustuva ministeritason kokous ja niin edelleen mutta kyllä se viime kädessä on kiinni siitä onko kaikilla osapuolilla tätä tahtoa

mutta silloin me olemme rakentaneet paketin joka tarkoittaa sitä että veronmaksajat tulevat sitten tähän saneeraukseen mukaan keventävät siltä osin pankkien osuutta

ja sitten muutama muu kysymys tämä kysymys näistä rahoista

minä luulen että nämä summat ovat aika lailla hatusta vedettyjä mutta sen me tiedämme aivan varmasti että niin janukovyts kuin hänen edeltäjänsäkin ovat puhaltaneet satoja tai miljoonia tai miljardejakin ja euroopan unioni on tehnyt jo aikaisemmin päätökset siitä että näitä pyritään kaikin keinoin jäljittämään ja palauttamaan ukrainan kansalle jolleka ne kuuluvat

lähetystöverkon osalta me olemme julkistaneet hiljattain päätökset kolmen eli bratislavan luxemburgin ja ljubljanan lähetystöjen sulkemisesta

nyt me elämme siinä toivossa ja uskossa varsinkin tämän budjettimietinnön perusteella että tämän jälkeen meillä ei ole enää tarvetta supistaa verkostoa

jokainen lähetystön sulkeminen täällä on viitattu muutamiin esimerkkeihin on tietenkin aina tuottanut vahinkoa ja ongelmia

kyllä tämä on aivan keskeisiä asioita

jos me nyt todellakin voimme tästä eteenpäin toimia vähintäänkin tämän laajuisen verkoston varassa joka voi sitten sisäisesti elää niin olemme tähän tyytyväisiä

itse asiassa meidän pitäisi olla tällaisessa kavalluksissa veronkierrossa veropetoksissa paljon aktiivisempi mo nien muidenkin maiden osalta ja tätähän tämä hallitus on pyrkinyt myös unionitasolla viemään eteenpäin

se ei ole siis mikään selvitys tai selonteko koska meillä on tässä vaalikaudella käyty tästä perusteellista keskustelua mutta siinä käydään lävitse tämän hetkisten linjausten pohjalta ykn etyjin euroopan unionin ja kahdenvälisten yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen sivuten myöskin naton kumppanuutta ja pohjoismaista yhteistyötä

näissä kahdenvälisissä tietysti niin yhdysvallat kuin ennen kaikkea ruotsi on keskeisessä asemassa ja identifioidaan niitä mahdollisuuksia joita näillä kullakin sektorilla on

käsite harmaa vyöhyke ei esiinny missään hallituksen kannanotoissa ja näin ollen en tähän määrittelyyn tässä sen kummemmin lähde

minä käyn päivittäin viikoittain joissain tilaisuuksissa puhumassa ja keskustelemassa ulko ja turvallisuuspolitiikasta ja tiedän että monet muut tekevät samoin kyllä tätä keskustelua käydään

sitten mitä tulee venäjän tilanteeseen niin on todellakin tuo talouden alamäki joka muuten alkoi jo ennen ukrainan konfliktin kärjistymistä jatkunut ja nyt näyttää olevan lähestulkoon syöksyvaiheessa ja on selvää että tällä on seurauksia koko maailmantaloudelle ja erityisesti tietenkin suomen taloudelle

jos on tarvetta ikään kuin koota johonkin suurempi jamboree jossa tätä käsiteltäisiin niin mikäs siinä se on ihan mahdollista mutta torjun sellaisen käsityksen etteikö tätä koko ajan tehtäisi ja niin pitääkin tehdä

ihan ilman ukrainan konfliktiakin olemme nähneet että tietenkin meidän oma taloutemme menestyy sitä paremmin mitä paremmin myös kaikissa naapurimaissa talous menee ja naapurimaiden vaikeudet heijastuvat meille

ja kyllähän tästä nato asiastakin voidaan keskustella ja pitääkin keskustella mutta on tietysti vähän eri asia puhunko tuolta paikalta vai tältä paikalta

luonnollisesti olisi toivottavaa että tehtäisiin uudelleenarviointia nyt tässä tilanteessa jonka taustatekijöinä ovat monet seikat eivät siis ainoastaan sanktiot vaan jo ennen tapahtunut kehitys ja alamäki venäjän talouden riippuvuus öljystä jonka hinta on nyt sitten koko ajan laskenut ja tuottanut lisää ongelmia samoin kuin markkinareaktiot venäjän sisäiseen kehitykseen kun venäjää ei ole enää nähty tällaisena varmana tai houkuttelevana investointikohteena vaan päinvastoin venäjältä on pääomapakoa hyvin suuressa määrin nähty

mielelläni tuolta paikalta kävisin keskustelua edustaja kanervan kanssa jopa ehkä hyvin yksityiskohtaisesti kävisin läpi miksi hänen mielipiteensä minun mielestäni ovat vääriä ja perusteettomia mutta tällä paikalla me kaikki olemme täällä tätä hallituksen linjaa ja hallituksen politiikkaa esittelemässä

siinä mitä me euhun haluamme viedä ja minkälaista eurooppaa rakentaa on tietysti poliittisia eroja ja se on ihan luonnollista ja se täytyy hyväksyä

mutta kyllä on tärkeätä toki todeta se että meillä on erittäin pitkä yhteinen näkemys siitä että euroopan unioni on halusimme sitten tehdä vähän erilaisia asioita tai ei välttämätön tärkeä toimintakenttä jota on vahvistettava ja jota on demokratisoitava

ei se niin vaikeaa ole

me pystyimme hallitusneuvotteluissa kahdessa vuorokaudessa sopimaan ulko ja turvallisuuspolitiikkaa koskevasta osiosta mutta kaikki muu vei sitten kuusi viikkoa

tietysti olisi toivottavaa että tämä tilanne voisi johtaa siihen että venäjällä uudelleenarvioitaisiin heidän käyttämänsä voimapolitiikan seurauksia ja tässä suhteessa tarkistettaisiin linjaa

ja kun me olemme tätä selontekoa valmistelleet niin ei meillä ollut minkäänlaisia ongelmia ja vaikeuksia löytää tätä yhteistä linjaa

että ehkä ei nyt kannata kuitenkaan ylikorostaa näitä erilaisia näkemyksiä

nyt minua vähän huolestuttaa se että tätäkään prosessia jolla tämä selonteko on valmistettu ei ole käytetty sillä lailla tämän kansalaiskeskustelun käymisen ja käynnistämisen hyväksi kuin olisi voinut ajatellen sitä tahtotilaseminaaria helmikuussa joka enemmänkin oli tällainen hyvin pompöösi ja eliittiseminaari ei ainakaan vähentänyt sitä mielikuvaa että tämä on eliittiprojekti vaikka asiat joista puhuttiin olivat hyviä ja oikeita

tämän osaltahan täytyy tietysti euroopan unionin ja kaikkien toimijoiden olla valmiita tulemaan vastaan jotta se poliittinen ratkaisu jonka peruselementit ovat jo pitkään olleet periaatteessa kaikkien osapuolten hyväksymiä ukrainan konfliktin ratkaisemiseksi myöskin pantaisiin täytäntöön

mutta oleellista on se että me olemme nyt toivon mukaan tänä vuonna ottamassa uusia merkittäviä askeleita myöskin euroopan yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittämisessä

itse asiassa niiden vaikutushan kasvaa koska se on kasaantuvaa mutta niiden tarkoitus ei ole tietenkään tuottaa pysyvää vahinkoa vaan nimenomaan tukea tätä poliittisen ratkaisun etsimistä

nyt meillä on se ongelma täällä eduskunnassa että meillä on vain reilu kuukausi aikaa käsitellä tätä selontekoa näin tärkeästä ja laajasta asiasta

kuitenkin varsinkin kun hallitus ei ole sitä tehnyt meidän tehtävämme olisi täällä kuulla kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisjärjestöjä paljon enemmän kuin tämä ylikireä aikataulu antaa mahdollisuuksia

mutta on todettava että vielä tällä hetkellä ei ole näköpiirissä sellaista kehitystä joka perustelisi näiden sanktioiden purkamista

ei se tule korvaamaan nato maiden mielestä ei varmaan meidänkään mielestämme natoa mutta se tulee merkittävästi kuitenkin vahvistamaan tähän me ainakin haluamme pyrkiä euroopan kykyä vastata erilaisiin turvallisuuspoliittisiin haasteisiin kaikilla sen käytössä olevilla välineistöillä

ja se mitä muuten nyt juuri parhaillaan on ollut valmistelussa on aikaisemmin päätetty ja nimenomaan krimiin kohdistuvaa ja koska on epätodennäköistä lievästi sanoen että krimin asiaa voitaisiin ratkaista vaikka muutoin saataisiin itä ukrainan tilanteeseen konfliktiin tässä yhteydessä vielä kaikkien osapuolten hyväksymä ratkaisu niin ne sanktiot tulevat varmasti jäämään pitkään pidemmäksi aikaa voimaan

mutta en itse pidä suinkaan mahdottomana etteikö tähänkin aikanaan löydy ja täytyy löytyä myöskin yhteisymmärrysratkaisu mutta sellaisen aika ei ole vielä kypsä

tässä on monia elementtejä ollut keskustelussa jotka eivät oikeastaan kuulu sitten enää tänne puolelle vastattavaksi vaan kansalaiskeskusteluun jota poliittiset puolueetkin juuri tässä salissa myöskin käyvät keskenään

olemme hyväksymässä nyt tämän väliaikaisen lisäämisen siitä ei ole kysymys ja ei ole epäilystäkään siitä etteivätkö suomalaiset tee vaikeissa olosuhteissa erittäin hyvää työtä

mutta kysymys on myöskin siitä mitenkä ovat ne kokonaisolosuhteet kehittymässä ja tuleeko se meidän osaamisemme oikeaan käyttöön pitkällä aikavälillä jos siellä ei tapahdu sellaista muutosta joka perustelisi juuri tuonne suunnattujen voimavarojen käyttämistä

herra puhemies

tämä on asia josta joudumme käymään keskustelut kaikkien eduskuntaryhmien kanssa sen vuoksi että minusta eduskunta itse ratkaisee sen missä muodossa se haluaa tämän käsitellä

asiasisällön puolesta siihen riittää mielestäni selvitys

selvitystäkin voi eduskunta käsitellä sitten siinä muodossa kuin itse haluaa ja juuri niin laajasti kuin haluaa

minä puolestani myös kiitän ulkoasiainvaliokuntaa mietinnöstä ja siitä että se on valinnut turvallisuusuhkien ja aseteknologisen kehityksen vaikutuksen asevalvontaan tässä teemaksi

keskityn puheenvuorossani tässä mietinnössä mainituista tärkeistä huomioista lähinnä uusien teknologioiden vaikutuksiin asevalvontasektorilla mukaan lukien kybervalmiudet sekä kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta

joulukuun eurooppa neuvostossa on tarkoitus käsitellä yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittämistä ja sitä valmistellaan ulkoasiainneuvostossa sekä ulko ja puolustusministereiden kokoonpanossa ja siinä esillä olevat asiat koskevat ennen muuta kriisinhallintavalmiuksien kehittämistä sekä aineellisten että organisatoristen valmiuksien ja ennen kaikkea myöskin erilaisten osioiden parempaa yhteensovittamista ja johtamista joka on eun suuri heikkous kriisinhallinnassa vaikka sillä näitä instrumentteja keinoja on käytettävissä enemmän kuin millään muulla toimijalla

aseteknologioiden kehittymisellä on asevalvonnan ja aseriisuntatyökalujen lisäksi vahvoja linkkejä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sekä ihmisoikeuslainsäädännön soveltamiseen

toiseksi tarkoitus on myöskin puhua näistä voimavaroista voimavarojen kehittämisestä ja siihen liittyy juuri tämä yhteiskäyttö ja yhteishankinnat pooling and sharing jota tapahtuu eun sisällä myöskin hyvin erilaisissa kokoonpanoissa

tätä kautta on mahdollisuus päivittää sopimuksia ja niiden toimeenpanoa siten että kansainvälisoikeudelliset sekä humanitaarisoikeudelliset kysymykset tulee huomioitua

eräitä tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen niin sanotun ccw sopimuksen puitteissa on alkamassa keskustelu autonomisista asejärjestelmistä joiden oikeudellista asemaa ei ole toistaiseksi kansainvälisin sopimuksin käsitelty

näitä voitaisiin asteittain myöskin laajentaa siltä osin kuin ne tuovat siihen osallistuville konkreettisia kustannustehokkuushyötyjä ja lisäävät osaamista

edelleen on tarkoitus myöskin keskustella ja kannustaa päätöksiin aidoista avoimista puolustusvälinemarkkinoista että ei olisi tällaista protektionismia eun sisällä joka myöskin on erittäin iso kustannuksia ja nimenomaan hankintakustannuksia nostava tekijä

kansallisessa kyberturvallisuusstrategiassa korostetaan aktiivisen kansainvälisen yhteistyön merkitystä

erityisesti juuri tämän laaja alaisen turvallisuuden osalta kaikilla pohjoismailla on hyvin vahva traditio siinä että asioita esimerkiksi meidän yk strategiaamme tai ihmisoikeusohjelmaamme valmistellaan hyvin laaja alaisessa yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa

pitäisin hyvin luonnollisena että jos ja kun me tulemme päätymään pohjoismaissa siihen että jonkinlaista turvallisuusstrategiaa valmistellaan yhdessä niin jossain vaiheessa siinäkin työssä pohjoismaisella tasolla myöskin käytäisiin tällaista kansalaisjärjestökeskustelua ja kuulemista

näiden alojen kaksikäyttöluonne sekä erityisesti näiden tieteenalojen nopea kehitys luovat haasteita uhkien hallitsemiselle

tämä korostaa viranomaisten ja akateemisen yhteisön vuoropuhelun ja yhteistyön sekä tiedonvaihdon merkitystä

suomi on sitoutunut kansainvälisiin järjestelyihin joiden tavoitteena on estää joukkotuhoaseiden leviäminen sekä varmistaa ettei niiden kehittämiseen vaadittavaa osaamista tai teknologiaa päädy vääriin käsiin

viime vuosina kansainvälisillä foorumeilla on hyväksytty uusia kaksikäyttötuotteiden valvontakohtia muun muassa mobiiliverkkojen sekä yleisten televerkkojen valvonta ja sieppaustyökaluohjelmistoihin liittyen

valvonta liittyy tarpeeseen estää näiden laitteiden ja järjestelmien joutuminen rikollisten tai epädemokraattisten maiden käyttöön

ukrainan kriisi on osoittanut että tavanomaisten aseiden valvonnalla ja etyjin asevalvontakehikolla mukaan lukien tavanomaisia aseita koskeva tae sopimus wienin asiakirja ja avoimet taivaat sopimus on edelleen oma tärkeä roolinsa euroopan turvallisuudelle ja vakaudelle

monessa puheenvuorossa on ky sytty rauhanturvaoperaation mahdollisuuksista

rauhanturvaoperaatio on väline jolla voidaan varmistaa rauhansopimuksen tai aselevon pysyminen ja toteuttaminen mutta se ei ole sellainen jolla rauhantekeminen voisi käynnistyä ja niin etyjin osalta kuin ykn osalta on selvää että tällainen operaatio vaatii kaikkien ykssa pysy vien jäsenten ja etyjissä kaikkien jäsenmaiden yhtenäisen tahdon ja se yhtenäinen tahto tietysti on sitten jos meillä on tämä rauhansopimus olemassa

suomi osallistuu keskusteluun aseteknologioiden kehittymiseen liittyen muun muassa seuraavilla foorumeilla

eräitä tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen puitteissa on alkamassa epävirallinen keskustelu autonomisten asejärjestelmien määritelmästä toukokuussa ja tähän kokoukseen osallistumme

mutta kyllähän etyj on siellä jo nyt paikalla ja on hyvin tärkeätä että siellä on kaksi kin etyjin tarkkailijamissiota ja molemmissa suomalaisilla on varsin keskeinen osuus

ihmisoikeusneuvoston maaliskuun istunnossa hyväksyttiin pakistanin aloitteesta päätöslauselma koskien kauko ohjattujen lennokkien käyttöä terrorisminvastaisessa toiminnassa ja sotilaallisissa operaatioissa

kyllä me olemme tässä suhteessa kantaneet sitä vastuuta ja haluamme jatkossakin olla kantamassa ja osallistua tälläkin tavoin tämän konfliktin ratkaisumahdollisuuksiin

minusta on jollain lailla masentavaa että edelleenkin toistetaan tällaisia että olisi muka tekeillä sopimus joka antaisi oikeuden tuoda minkälaisia tahansa joukkoja suomeen

etyjissä tehtiin viime joulukuussa päätös kybertoimintaympäristöä koskettavista luottamusta lisäävistä toimista jossa sovittiin muun muassa osanottajavaltioiden välisestä tiedonvaihdosta näissä kysymyksissä

ei anna

suomeen ei kukaan tuo vieraita joukkoja ilman suomen hallituksen ja eduskunnan jonka luottamusta sen on nautittava pyyntöä ja suostumusta

tämä on aivan ehdoton lähtökohta kaikessa

kiitos

mutta todettakoon myös että meillä on niin kuin kaikilla ykn jäsenvaltioilla sen peruskirjan mukaan oikeus vastaanottaa apua jos me joutuisimme hyökkäyksen kohteeksi ja tämä on yksi asiakirja joka kertoo miten se voi tapahtua mutta silloin me olemme sitä pyytämässä ja kukaan ei halua millään suomalaisilla toimilla johtaa tilannetta sellaiseen että tällainen apu koskaan tulisi tarpeelliseksi

herra puhemies

haluan kiittää osaltani tästä keskustelusta ja kertoa myöskin siitä että täällä eduskunnassakin on varmaan syytä ja tarvetta useammin ja strukturoiden käydä hyvinkin valmisteltuja keskusteluja näistä ulko ja turvallisuuspolitiikan laaja alaisista kysymyksistä

uskon että tämä keskustelu on selventänyt monia asioita ja matkan varrella myöskin monet asiat esimerkiksi islannin tehtävään liittyen ovat selkiytyneet ja monet väärinkäsitykset poistuneet

herra puhemies

puutun tähän pelotteluun siitä että ruotsi tekisi nopeita liikkeitä suomea informoimatta tai meistä piittaamatta

me olemme tänään viimeksi käyneet sosialidemokraattien kesken tätä asiaa läpi ja on aivan yksiselitteistä että ruotsin sosialidemokraatit eivät tee mitään tällaisia liikkeitä eikä heidän käsityksensä mukaan porvarihallituskaan tekisi sellaisia

hallitus on joka tapauksessa tehnyt kaikki ratkaisunsa tässä yksimielisesti ja pyrkinyt tekemään ne hyvässä yhteisymmärryksessä eduskunnan kanssa ja nimenomaan niin että olemme koko ajan lähteneet siitä että eduskunnan kanta on viime kädessä se jonka mukaisesti tulemme toimimaan

siksi me olemme aikaisemmin tämän hallituksen ja edellisten hallitusten aikana käyneet aina läpi ruotsin kanssa sen periaatteen että me konsultoimme toisiamme aina jos on jotain merkittäviäkään turvallisuuspoliittisia kysymyksiä emmekä aiheuta toisillemme yllätyksiä voimme päätyä erilaisiin lopputuloksiin se on selvä

se mitä me olemme kuitenkin tehneet on se ja haluan painottaa että olemme myöskin alusta alkaen lähteneet siitä että ruotsi ja suomi tässä kulkevat yhtä jalkaa että me molemmat teemme oman valmistelumme arvioimme ja vaihdamme koko ajan sitä koskevia tietoja ja sitten minkä päätöksen teemmekin esitämme sitä samaa ratkaisua

mutta tahtooko edustaja rydman nyt sitten sanoa niin että me emme voikaan hänen veljespuolueeseensa ruotsin moderaatteihin tässä suhteessa enää luottaa vaan että siellä toimittaisiinkin toisin tavoin

ruotsin valtiopäivät sai vastaavan selvityksen samanaikaisesti samansisältöisesti niin että siihen ei jäänyt myöskään mitään tulkinnanvaraisuuksia siihen verrattuna minkä me olemme suomessa eduskunnalle toimittaneet

täällä nostettiin esiin aivan oikein kysymys siitä voidaanko katastrofitilanteisiin joitain nimenomaan pelastuspalvelutyyppisiä valmiuksia ja niihin liittyviä joukkoja kehittää

jotenkin itse olen vähän hämmästynytkin siitä että sisäministeriön alalla tätä yhteistyötä ei ole viety vielä niin pitkälle kuin ulko ja puolustusministereiden kesken

täytyy todeta että kun jonkin verran tiedän miten sitä valmistellaan niin en antaisi sille nyt ihan ehdotonta arvoa

se on hyödyllinen kylläkin ja kertoo joitain asioita mutta jossain määrin joskus päätyy vähän sattumanvaraisiin tuloksiin näin ollen vikaa se kannata sanoa että onko jossain

minuakin hämmästyttää se ja olemme tietysti kiitollisia jos meidän katsotaan osoittaneen johtajuutta balkanilla vaikka kyllähän me nyt itse asiassa olemme kuitenkin vielä aktiivisempia olleet venäjän suunnalla eussa

syyria oli yksi keskeinen puheenaihe meidän maanantaina pidetyssä ulkoasiainneuvoston kokouksessa

minusta on tärkeätä kuitenkin se että ylipäätänsä voidaan todeta että joissain asioissa eun yhteinen ulko ja turvallisuuspolitiikka toimii hivenen paremmin kuin aikaisemmin ja olemme tyytyväisiä siihen että myös suomen nähdään antaneen tähän positiivisen panoksensa

eu maat olivat hyvin pettyneitä siihen että turvaneuvostossa ei syntynyt päätöstä syyriasta joka olisi myös merkinnyt koko kansainvälistä yhteisöä velvoittavien pakotteiden toimeenpanoa

ne pysyvät voimassa ja jäsenvaltioiden keskuudessa oli myös selvästi valmiutta tarvittaessa näitä tiivistää ja lisätä